herra puhemies

palonie men ensimmäisenä allekirjoittama ja kahdeksan muun keskustan edustajan allekirjoittama aloite sen lisäämiseksi

tavattoman tärkeää on tämän maakunnan kehittämisrahan sitomattoman osan tason korotus niin että voidaan sillä hoitaa maakunnissa ilmeneviä kriittisiä tilanteita joita siellä on hoitaa järkeviä hankkeita nopeasti ilman että koko valtavaa koneistoa tarvitsee sen tähden pyörittää

herra puhemies

totean siitä kuitenkin että metsä ja metallisteollisuuden pääseminen päästökaupassa ilmaisten päästöoikeuksien piiriin on positiivista

merkitseekö tämä sitten kovinkin kohtuutonta taakkaa esimerkiksi kotitalouksille ja julkiselle sektorille kun teollisuus joka on tavattoman tärkeä asia pääsee lähes vapaaksi

jos taakka siirtyy raskaasti kotitalouksille siihen pitää kyllä löytyä myös ainakin vähävaraisimpien ihmisten osalta helpotusta että he selviävät sähkön ja muun energian hinnan rajusta noususta

täällä on kuntataloudesta hieman käyty keskustelua ja totean että se on äärettömän tärkeää että huolehditaan kuntatalouden vahvuudesta ja sen tämä hallitus on ottanut lopultakin vakavasti edellisten hallitusten kasvattaessa lähinnä kuntien velkataakkaa ja tehtäviä

kun kuntatalous on kunnossa niin siitä hyötyvät lapset sairaat koululaiset vanhukset perheet eli peruspalvelut voidaan näille turvata

ne voivat toteuttaa sitä lainsäädäntöä mitä täällä on tehty tai voivat antaa paremmat palvelut kuntalaisilleen jos siihen on varaa

tämä on demokratian vahvistamista paikallistasolla ja aivan perusteltua

arvoisa puhemies

tämä hallitus on säilyttänyt tämän sitoumuksen ja näin koko maakunta ja vähän sen rajojen ylikin menevä alue hyötyy tästä hallituksen ratkaisusta

juuri tällaista me tarvitsemme

biotaloushankkeen joka vahvistaa elinkeinopolitiikkaa vientiä tuo työtä metsiin liikenteeseen itse tuotantoon ja joka tuottaa ympärilleen monenlaista muuta jatkojalostustoimintaa työpaikkoineen

erittäin hieno ja arvokas asia ja lämpimät kiitokset hallitukselle siitä että tähän on nämä määrärahat myös osoitettu

tässä yhteydessä voi antaa myös lämpimät kiitokset nykyiselle edustajalle edelliselle työministeri lauri ihalaiselle joka oli viime talvena hyvin tärkeässä asemassa kun tämä keski suomen hanke sai rahoituslupaukset

arvoisa puhemies

nyt on siis suunnanmuutoksen aika ja siihen tämä hallitus on lähtenyt ohjelmallaan ja tällä talousarviolla joka nyt on käsittelyssä

vielä lopuksi kun edustaja paatero taisi kysellä kuntatyöntekijöiden kohtelua tässä tilanteessa

se on suurin työnantajakokonaisuus mitä suomesta löytyy ja se palkkasumma joka tästä kertyy on valtavan suuri

kunnilla on tärkeitä tehtäviä mutta kyllä nyt on valitettavasti niin että joudutaan myös tarkastelemaan tämän työntekijäjoukon työn tuloksellisuutta tehokkuutta ja niin edelleen

siellä tehdään arvokasta työtä raskasta työtä matalapalkkaista työtä ja olen varma että hallitus ei halua leikata näidenkään työntekijöiden palkkoja mutta haluaa että veropaineet eivät kasva kuntasektorilla niin että se hidastaisi meidän taloutemme kasvua kuten on tähän asti tapahtunut ja siksi myös kuntapuolella tarvitaan yhteiskuntasopimusta

toivottavasti sinne tulee erillissopimus jos ei kokonaissopimusta saada aikaan mutta edelleen vetoan siihen että työmarkkinaosapuolet tekevät yhteisen sopimuksen suomen pelastamiseksi

eli tehtävää paljon on mutta hallitus liikennejaostossa saamamme tiedon mukaan valmistelee nimenomaan niitä hankkeita uusia rahoitusmalleja ja toisaalta niitä hankkeita joihin lähdetään hakemaan tätä eurooppalaista rahoitusta

siinä on tärkeä työmaa ja tässä voisi ehkä todeta että edellinen hallitus ei sitten ilmeisesti näitä hakenut niin kuin ruotsi on hakenut koska ruotsi on saanut yli neljä kertaa enemmän tätä rahaa jo tällä kaudella kuin suomi

nyt on erityisesti keski suomen ongelma ollut se että alempi tieverkko on luvattoman huonossa kunnossa edellisten kausien jäljiltä

hallitus valitsi tämän linjan että nyt kaksi ensimmäistä vuotta panostetaan alempaan tieverkkoon ja sen jälkeen kahtena viimeisenä vuonna panostetaan päätieverkkoon eli kehittämishankkeisiin

tämä myös mahdollistaa sen että nyt valmistellaan nämä eu rahoitushankkeet ja ne sitten saadaan toteutettua kun niitten hakuaika on ensi vuoden loppuun asti

esiteltiin menot

arvoisa rouva puhemies

mielenkiintoista

sitten kävin vähän läpi keskusteluja ja sieltä löytyi silloisten edustajien matti vanhasen mauri pekkarisen puheenvuoroja joissa myös oli selkeä sanoma siitä että suomessa ei tarvita kolmatta tai silloin viidettä ydinvoimalaa vaan pystytään uusiutuvalla energialla täyttämään tarpeet kun vielä energiansäästöä ja tehokkuutta parannetaan

pääministeri kiviniemi ei ole puheenvuoroa käyttänyt enkä ole ministeri lehtomäkeäkään kuullut täällä puhumassa mutta ministeri pekkarinen on ansiokkaasti myöntänyt että hän oli aikaisemmin eri mieltä ja nyt on toista mieltä

viime syksynä ministeri pekkarinen oli sitä mieltä että nolla tai enintään yksi mutta nyt tilanne on se että kaksi näyttää olevan hallituksen linja hallituksen jossa vihreätkin istuvat tukevasti mukana

oma näkökulmani on se että me emme tarvitse kahta ydinvoimalalupaa nyt tässä tilanteessa yksi riittää

hiililauhteen käytöstä tulee myös päästä eroon

energiansäästön ja tehokkuuden lisäämiseen koko yhteiskunnassa koko kansantaloudessa aina kotitalouksista teollisuuteen asti on syytä panostaa paljon nykyistä voimallisemmin

edelleen olen vahvasti uusiutuvan energiantuotannon kannalla ja sen kehittämisen tukija mutta tiedän myös sen että sähkön osuutta uusiutuvalla ei ole niin kovin merkittävästi mahdollista lisätä

työllisyystilanne niin kuin koko taloustilanne maassa on huolestuttava ja pahenee varmasti syksyä kohti ja syksyn aikana ja vielä ensi vuonnakin niin että tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä talouden ja työllisyyden ylläpitämiseksi

oras tynkkyseltä valiokunnassa monta kertaa vieressä istuen kysyin jäi kyllä mielestäni pahasti aukolliseksi

sillä ohjelmalla joka siihen sisältyy ei saada suomen sähköntarvetta tyydytettyä ainakaan niihin lukuihin asti joiden katson itsekin olevan tarpeen jatkossa

mutta siitä huolimatta työttömyys tulee kasvamaan ja silloin nämä työttömyysturvan pelisäännöt pitää olla hyvässä kunnossa jotta ihmisten ahdinko voidaan ehkäistä ja sitä auttaa niin paljon kuin mahdollista

tietysti jos vihreät myöntävät että elintaso alenee ja annetaan sen alentua merkittävästi silloin ohjelma on kunnossa mutta kun sitä ei ole myönnetty niin silloin se ei ole aivan kunnossa

ydinvoimalla on siis ilmeisesti tuo aukko täytettävä ja siksi katson että tässä vaiheessa kun vielä ei ole nyt käytössä olevien laitosten alasajon aika on viisasta yhden luvan myöntäminen ja näen että se on viisasta antaa eri yhtiölle kuin mitä nykyiset ovat tuoda kilpailua luoda pohjois suomeen yksikkö ja myös nämä kunnalliset tai paikalliset sähköyhtiöt saavat siinä sähköä

kristillisdemokraatit äänestivät mietinnön mukaisesti vedoten siihen että tämä muutos jota vasemmistoliitto esitti tässä vaiheessa saattaa johtaa ongelmiin soveltamisen kannalta koska on erittäin hyviä vuosia takana ja nyt erittäin huonoja vuosia tässä työllisyys ja talouskehityksessä ja siitä seuraa sellainen ongelmavyyhti johon ei ole syytä tällä valmistelulla tällä tavalla mennä

sen sijaan olkiluotoon en näe viisaaksi keskittää niin voimakasta määrää ydinvoimaa kuin mitä sinne neljäs lupa merkitsisi tässä vaiheessa kun sinne tulee myös jäte

millä aikataululla ja kuinka suuret ne mahdollisesti ovat meidän yrityksiin energiapolitiikkaan vientiin ja sitä kautta ehkä myös työllisyyteen

jos siellä tulee joku vuoto joka aiheuttaa pahimmillaan koko alueella toiminnan pysähtymisen niin silloin maan sähköhuollosta liian iso osa on poissa käytöstä ja olemme katastrofin partaalla

räsänen on valiokunnassa ja me nyt täällä tässä vaiheessa tuemme erittäin voimakkaasti tätä lausumaehdotusta ja edellytämme että todella hallitus ryhtyy toimenpiteisiin näiden määräytymisperusteiden yksinkertaistamiseksi ja tällä tavalla turvaa sen että ne etuudet joita työttömille kuuluu voidaan mahdollisimman joustavasti ja nopeasti toteuttaa ja tämmöiset vaikeaselkoiset ja monimutkaiset säädökset uudistaa

ellette nyt pysty arvioimaan niin toivoisin että vaikka helmikuussa tulisi eduskunnalle tiedonanto tai mieluummin ehkä selonteko tästä tärkeästä asiasta

arvoisa puhemies

meillä on pari kolmekymmentätuhatta rakennusalan työntekijää työttömänä ja samanaikaisesti maassa on suuri määrä vierasmaalaisia työntekijöitä

tiedän että se on eun vapaan työvoiman liikkuvuuden johdosta näin mutta isämaallisuutta enemmän niiltä yhtiöiltä jotka rakentavat rakennuttavat suomeen ydinvoimaa odottaisin

nämä ovat kuitenkin valtavan suuria investointeja ja ovat merkityksellisiä koko kansakunnan osalta

se saisi olla voimakkaampi ja terävämpi mutta hyvä kun on edes tämän verran joten odotan että hallitus siltä osin toimii myös ponnekkaasti

huonoja on tämä osa aikaeläkkeen kohtelu tässä uudistuksessa joka heikentää ja on erityisesti tässä talouden ja työllisyystilanteessa sellainen heikennys jota ei olisi pitänyt tehdä

siitä äänestettiin ensimmäisessä käsittelyssä ja meidän näkökulmamme kärsi tappion kun hallituspuolueet halusivat heikennyksen viedä läpi

tähän liittyy sitten myös muita muutoksia jotka ovat sisällöltään positiivisia eli erityisesti tämä elinaikakertoimen korjaaminen ja tässä mielessä tämä esitys on selvä parannus ja tuo elinaikakertoimen voimaantulo eli vaikutusaika alkaa ensi vuonna ja siksi on perusteltua että tämä uudistus viedään nyt läpi

hallitukselle tietysti voisi antaa sellaisen neuvon toivomuksen tai jos olisi valtaa määräyksen että tällaiset asiat pitäisi käsitellä erillisillä hallituksen esityksillä jolloin voisi tehdä järkevää politiikkaa täällä eduskunnassa

mutta tämä on se vanha keino jota hallitukset käyttävät että panevat myönteisiä ja kielteisiä asioita samaan esitykseen ja pakottavat sitten toisessa käsittelyssä edustajat ottamaan kantaa hyväksymisen tai hylkäyksen puolesta tältä pohjalta

korostan että oma eduskuntaryhmäni ei hyväksy tätä osa aikaeläkkeen huononnusta mutta hyväksyy tämän elinaikakertoimen korjauksen

tässä yhteydessä olisi ollut paikka korjata myös eläkelakien epäkohdat jotka koskevat liikenne ja tapaturmavakuutukseen liittyvien etuuksien yhteensovitusta työeläkkeiden kanssa

nämä säädökset voivat johtaa käytännössä varsin epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin koskee siis erityisesti työntekijää mutta myös yrittäjiä merimiehiä ja maatalousyrittäjiä

säännösten mukaan lainmukaisesta eläkkeestä vähennetään työntekijän ja yrittäjän saama etuus joita ovat muun muassa liikenne ja tapaturmavakuutukseen liittyvät etuudet

kallis kertoi tästä hyvin karun esimerkin johon eläkeasioista vastaava ministeri hyssälä ei osannut vastata lupasi selvittää mutta muistaakseni selvitystä ei ole saatu

se on erityisesti noiden pienyrittäjien osalta hyvin karkea epäkohta joka tähän järjestelmään yhteensovituksen takia liittyy

herra puhemies

räsänen on valiokunnan toiseen vastalauseeseen sisällyttänyt lausumaehdotuksen joka koskee tätä asiaa ja ehdotan että tämä lausumaehdotus hyväksyttäisiin ja se kuuluu

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy korjaamaan niitä eläkelakien epäkohtia jotka koskevat liikenne ja tapaturmavakuutukseen liittyvien etuuksien vähentämistä työeläkkeistä

siksi ei tällaista perustetta tälle asialle kannata esittää

arvoisa rouva puhemies

oikeusministeriön hallinnonalalle vuodelle kaksituhattakuusitoista ehdotettava määrärahan vuoden kaksituhattaviisitoista määrärahat

erityisen haasteen tällä hallinnonalalla muodostaa tuomioistuinlaitoksen rahoitus rahoituksen vähentyminen on valiokunta pitää hyvänä itsehallintouudistukseen sisältyvää linjausta jonka mukaan perustetaan yhteiset valtakunnalliset ict palvelut ja ministeriö ohjaa niiden kehittämistä

hallituksen lakiesitys lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksesta on asiallinen eikä sitä ole mitään syytä hylätä ei edes sillä perusteella että sen perusteluista löytyy maininta laitoksen sijoittamispaikasta

g oikeusministeriön hallinnonalalla useana osana yhteiskunnan toimintojen ohjaamista tärkeä samoin on tärkeää että tuomiot vastaavat

tämä uudistus näyttää vastalauseidenkin valossa olevan sisällöllisesti ihan ok ja näin ollen en näe mitään syytä eikä eduskuntaryhmämme näe syytä että tämä esitys pitäisi hylätä

esimerkiksi allakialoite sekä kansalaisaloite käsittelevät tätä kysymystä muun muassa lapsiin hallitus on käynnistänyt julkisten palveluiden digitalisointia koskevan kärkihankkeen johon osoitetaan ensi vuoden puolella

helmikuussa

sen sijaan on mahdollista että eduskunta perusteluissa ottaa kantaa laitoksen sijoittamiseen on sitten kysymyksessä uusi tai vanha

lääkelaitosta ei enää tämän jälkeen ole mutta samoja tehtäviä hoitava ja vähän ehkä laajempi uusi laitos ollaan perustamassa tai keskus tarkkaan ottaen

ellemme harmaan talouden torjumiseksi osoitettujen määrärahojen tulisi olla riittäviä valiokunta nostaa tässä yhteydessä esiin sen loppuvaiheita myöten onkin hyvä asia että harmaan talouden torjuntaan on kohdennettu ja lisäresurssia

tällaisen uusivanhan sijoittaminen on tietysti hyvin tarkkaan harkittava ja perusteluja löytyy puolin ja toisin

ään vielä nyt sähköisten palvelujen kehittämisessä tulee ottaa huomioon ne väestöryhmät joilla ei ole mahdollisuutta saada pankin asiakassuhteeseen perustuvia verkkopankkitunnuksia

sinänsä alueellistaminen on aivan perusteltua järkevää mutta se tulee tehdä tietysti selkein reunaehdoin ja tarkan harkinnan pohjalta

rikosuhripäivystys sijaisena toimintaa tulee turvata se on nimittäin hyvin tärkeää apua sille henkilölle joka tarvitsee arvoisa puhemies

itse olen sitä mieltä että ei ole käytetty riittävää harkintaa vaan on tehty päätös jo kauan sitten että tämä uusivanha laitos keskus sijoitetaan kuopioon

sen jälkeen sitten kun virkamiehiä siellä oli iso määrä niin kerrottiin että aina puolet työsuojeluhallituksen virkamiehistä on matkalla helsinkiin junassa ja toinen puoli palaamassa helsingistä tampereelle

ei varmasti ihan näin radikaali tilanne ollut mutta kun tuo työsuojeluhallitus oli aika paljon myös nimenomaan viranomaistehtäviä hoitava valtion yksikkö niin näillä virkamiehillä oli tavattoman paljon tarvetta olla helsingissä

piireissähän oli sitten ne viranhaltijat jotka tekivät varsinaisen tarkastustyön kentällä ja he olivat hajautettuina työsuojelupiirien toimistoihin ja osin siis myös kuntatasolle

väestön ikääntymisen ja se oikeusturva saattaa olla jo vieneet etuoikeus siinä vaiheessa kun tämä asia käsitellään tietojärjestelmien osalta haluan talouden yleisen taantuman lisäksi maahanmuutto sekä pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset lisäävät paineita palvelurakenteen kestävyyteen ja toimivuuteen

hän tarkan tutkimustyön perusteella on selvittänyt mikä on euroopassa euroopan unionissa talous ja rahaliitossa kehitys ja mikä se on myös suomessa

tuo viesti on tullut talousvaliokunnassa meille erittäin selkeäksi ja se on tullut kyllä myös täällä isossa salissa muutamaan kertaan selvitetyksi eilen ehkä kaikkein parhaimmin ja toivonkin että kaikki edustajat olisivat ehtineet kuulla tai lukea ed

se on ihan perusteltua mutta erittäin tarkan harkinnan ja valmistelun jälkeen henkilöstöä kuullen ja kokonaisetua tarkkaan harkiten ja myös taloudellisten tarkkojen laskelmien pitää aina olla mukana

uusipaavalniemen eilisen puheenvuoron

hän on tarkkaan selvittänyt miten kehitys menee ja sen ikään kuin käsikirjoituksen mukaan olemme tässä kriisissä joka nyt on käsillä

tässä yhteydessä kun käsitellään tätä nimenomaista keskusta näitä tietoja ei meillä valitettavasti ole vaan hyvinkin suuri haarukka on esimerkiksi kustannuksista ja sitten myös sijoituspaikan vaikutuksista

hän on myös selvittänyt sen mikä on jatko

eilen hän sen kertoi ja se oli murheellista kertomaa

valiokunta kannustaa hallitusta käynnistämään palvelujen tuottavuutta parantavia kuntakokeiluja ja pitää tärkeänä kuntien aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja elinvoimaisuutta parantavia toimenpiteitä talouden ja palvelujen turvaamiseksi

herra puhemies

eteen tulee kuitenkin se romahdus jota kohti on menty juuri sen mukaan mitä ed

arvoisa puhemies

kiitän tässä yhteydessä lämpimästi sekä ministeriä että kunta ja terveysjaostoa hyvästä työstä ja rakentavasta käsittelystä tämän asiakokonaisuuden yhteydessä

me olemme tekemässä päätöstä jota varmasti tutkitaan hyvin tarkkaan tulevina aikoina

eduskunta edellyttää että lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen toiminnot toteutetaan muodostamalla kuopioon lääkehuollon kehittämis tutkimus ja koordinointitehtävistä vastaava yksikkö toiminnallisesti terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yksikön yhteyteen sekä jättämällä helsinkiin yksikkö jonka vastuulle kuuluvat lääkealan lupa ja valvontatehtävät

siksi päätös on hyvin tarkkaan harkittava

ehdotan että eduskunta hyväksyy tämän lausuman

totean että nämä kuopioon esittämämme lääkehuollon kehittämis tutkimus ja koordinointitehtävät ovat sellaista asiantuntijatyötä johon kuopiosta löytyy hyvät edellytykset kun taas lääkealan lupa ja valvontatehtävät ovat sellaisia tehtäviä joiden yhteys ministeriöön eri ministeriöihin ja eri keskushallinnon viranomaisiin ovat tavattoman tärkeitä